toivotaan että pääsemme tasa arvoisempaan suomeen ainakin tulevaisuudessa tulotasa arvoisempaan

mutta silloin jos menee oikein todella tiukoille niin kuin toimeentuloasiakkailla hyvin usein menee niin silloin on olemassa vielä yksi jota voidaan käyttää ja sitä sanotaan harkinnanvaraiseksi toimeentulotueksi

puhelimeni meni täysin tilttiin ja se piti viedä pois atk tukeen ja saada uusi puhelin tilalle toki haittaa sen verran että täytyy opetella nytten uuden puhelimen käyttö uudestaan

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta ja perustuslakivaliokunnan ja

olisin toivonut että tässä paperissa nyt olisi kuitenkin vielä otettu ne köyhät lapsiperheet huomioon

tämähän on ongelma ennen muuta sellaisissa maissa missä tarvitsee esimerkiksi puhdas vesi ottaa pullosta ja tuoda pullossa kotiin

halusin että se merkitään tuonne pöytäkirjoihin että asia on noussut täällä esille

miten on tässä tulevassa ajatuksessa voidaanko tosiaankin osakuntia yhdistää ja miten on silloin jos on reikäleipäkunta hyvän työssäkäyntialueen ympärillä reikäleipäkunta joka tulee itsekin toimeen mutta ei halua yhdistyä ja sen takana on kunta joka pitäisi saada yhdistettyä siihen keskuskuntaan

keskustelu on päättynyt että puhemiesneuvoston pysyväksi ja asian esittää sosiaali ja terveysvaliokuntaan jolle perustuslakivaliokunnan ja työelämän ja tasa arvovaliokunnan mustamaalaus t

on maita joissa näistä ei saa yhtään mitään vaan ne viedään roskikseen ja se on taas tämmöinen kestävämmän kehityksen alainen asia missä voisi tehdä yhteistyötä niin että saisi sitten sen pullopantin sieltä jossakin vaiheessa yli rajojen

jos on kysymys elämästä ja kuolemasta niin vaikka kunnat päättävät tästä asiasta kuntien sosiaalitoimistot päättävät niin en kuolemaksenikaan voi uskoa että silloin jätettäisiin auttamatta jos tästä on kysymys

arvoisa puhemies

meillä ei ole mitään syytä kaataa kokonaista elinkeinonhaaraa

sen sijaan me voimme tehdä yhteistyötä sen eteen että turkiseläimiä kohdellaan hyvin että ne saavat asiallista hoitoa että riittää varoja siihen että eläinlääkärit käyvät tarpeeksi usein tarhoilla jotta ne olisivat ja eläisivät lyhyen elämänkaarensa mahdollisimman hyvin

voimme sivusta verot jotta asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta elo peruslakivaliokunnan että maalaus

kun puhutaan rajaesteistä on kyse hyvin pitkälle kansallisista lainsäädännöistä kuten ministeri stubb tuossa aikaisemmin totesi mutta sen lisäksi meitä koskevat myös yhteispohjoismaiset yhteiset säännöt ja säädökset ja niiden lisäksi eu lainsäädäntö eli aika mielenkiintoisessa sopassa näitä asioita tällä hetkellä käännetään ja yritetään rajaesteitä poistaa

keskustelu on päättynyt tähti voi myös nostoehdotus hyväksytä asialle ja sosiaali terveysvaliokunta peruslakivaliokunnan troolaus

nato keskustelua varten esitellään päivitys ja kolmaskymmenesneljäs gxh voi myös nousta erottaa tosi on että sosiaali ja terveysvalio keskustelu on

nimittäin meillä on myöskin keliaakikoita lähellä ja käytetään gluteenittomia tuotteita silloin kun on sen aika ja silloin kun sellaiset ihmiset ovat mukana joilla keliakia on

edelleenkin työttömyysturvan peruspäivärahan ja työmarkkinatuen ja toimeentulotuen korotusten lisäksi joita nyt jonkin verran kyllä tulee pitäisi antaa lisää rahaa pienimpiin vanhempainrahoihin sekä kotihoidon tukeen jotta lapsiperheet pystyisivät elämään ja toimimaan paremmin

voi myös neuvostojen pysyvästä asia lähetetään sosiaali ja terveysvalio ja käydä keskustelua varten esitellään päivi rissasen kolmaskymmenesviides vuosi

että näitä asioita ei myöskään pidä suurennella sen suuremmaksi kuin ne ovat mutta siinä olen samaa mieltä että kaikkien eläinten kohdalla on pidettävä huoli siitä että eläimen elämä on inhimillistä

mutta se mikä on ikävää todella ikävää on se että tämmöisten erikoistuotteiden joita tehdään vähemmän myyntihinta valmistuotteiden myyntihinta on niin paljon kovempi kuin muiden tuotteiden

elikkä jos on oltu naapurimaassa töissä niin kaksoiseläke valitettavasti on vielä kaksoisö eläkkeen kaksoisverottaminen on valitettavasti vielä tänä päivänä totta

puhemiesneuvosto erotetaan sillä että sosiaali terveys oli keskustelu on

siihen ovatko turkikset kerskakulutushyödykkeitä vai tarvitaanko niitä jossain otan kantaa vain sen verran että kun itse tulen noilta pohjoisilta alueilta näin lähtökohtaisesti niin kyllä turkiksiakin tarvitaan

puhemiesneuvoston pysyväksi ja asia lähetetään sosiaali ja terveysvaliokunta taa lähetekeskustelua varten esitellään väyrysen kolmaskymmeneskuudes aasia

puhemiesneuvosto ehdottaa paasio vetää sosiaali terveys oli keskustelu on päättynyt tähti puhemiesneuvoston pysyvät ja siellä tai sosiaali ja tervey

arvoisa herra puhemies

siihen on löydyttävä määrärahoja myöskin tältä hallitukselta ja myöskin tältä eduskunnalta jos ei nyt niin hyvin pikaisesti lisätalousarvioissa

kyllä nyt vaikuttaa siltä että me olemme jälleen kerran tämänkin direktiivin implementoinnissa tämmöinen euroopan unionin saparopäinen kiltti pikkutyttö joka hyväksyy kaiken

lähetekeskustelua varten esitellä päivysti kolmaskymmenesseitsemäs asi oi myös neuvosto erotetaan sillä että ympäristövaliokunta ja perustuslakivaliokunnan että maalaus

haluan sanoa edustaja hiltuselle ja korhoselle sekä ministeri kiurulle että kyllä tämä mummonmökkiasia vain on tosiasia mikä pitää ottaa tässä huomioon

mutta onneksi yleensä vähän varttuneempi väki osaa itse leipoa ja leipookin aika paljon nimenomaan sitten kotona leipää ja pullaa myöskin gluteenitonta

keskustelu päättynyttä puhemiesneuvosto eli pysyvä ekstaasia lähettää ympäristövaliokunta ja perustuslakivaliokunnan

kaikkien arvo ei ole edes sitä

ne ovat tällä hetkellä mummoille ja paapoille talviasuttavia mökkejä mutta kun he myyvät ne pois niin niistä tulee kesämökkejä ja he tarvitsevat sitä rahaa saadakseen itsellensä vaikka pienenkin osakkeen lämpimän osakkeen

lähetekeskustelua varten esitellään kaiversi kolmaskymmeneskahdeksas osin puhemiesneuvosto eroteta asia lähetetään tarkastusvalio keskustelu pär puhemiesneuvosto ehdotus hyväksytään siveetön tarkastusvalion

tällä hetkellä agendalla pohjoismaiden neuvostossa on tietysti arktisen hyödyntäminen ja sitä myötä työvoiman vapaa liikkuminen

eduskunnan seuraava täysistuntoon tiistaina kahdeskymmenesviides yhdeksättä kaksituhattakaksitoista kello neljätoista

avatkaa silmät älkää olko niin kylmiä

me tarvitsemme sellaista työvoimaa joka pystyy liikkumaan suhteellisen nopeasti maasta toiseen sen mukaan mitä arktisen hyödyntämisen myötä tarvitaan

meillä on olemassa ja tulee olemaan ja meillä tullaan tarvitsemaan reppumiehiä ja reppunaisia jotka sutjakkaasti sukkuloivat eri maiden välillä

arvoisa puhemies

minä en valitettavasti voi yhtyä tähän lakialoitteeseen

en itse tupakoi

kun puhutaan näistä kahdenvälisistä sopimuksista niin minä toivoisin että me vihdoinkin pääsisimme tässä maassa myöskin ruotsin kanssa kahdenväliseen sopimukseen koskien eläkeläisten verotusta

heidän kohdallaan täytyy pitää huoli siitä että jos tapahtuu jotakin ennalta arvaamatonta esimerkiksi sairastuminen tai loukkaantuminen tai jopa niin että jos siellä on aviopari sukkuloimassa ja toinen sattuisi kuolemaan niin tämä yhteispohjoismainen turvaverkko pitäisi myös silloin

mutta siitä huolimatta tämänkaltainen lakialoite paitsi että se polkee tupakoitsijan suvereeneja oikeuksia tällä hetkellä mitä meillä on olemassa sen lisäksi asettaa tupakoitsijan perheen erittäin alttiiksi tupakoitsijan lapset alttiiksi koska silloin tupakoitsija tupakoi sisällä

sitä muun muassa viime kaudella valtiovarainministeri vakuutteli moneen kertaan että kaksinkertaista verotusta ei ole mutta eläkeläisestä se kyllä tuntuu kaksinkertaiselta verotukselta jos ensin verotetaan ruotsissa ja sen jälkeen suomeen tulevasta eläkkeestä verotetaan vielä täällä

siinä on isoja reikiä

jos puhutaan näistä konserniavustuksista niin haluan vähän oikaista tuota viime kaudella tapahtunutta

otin nimittäin silloinkin tämän konserniavustusten verotuksen esille lakialoitteena joka ei silloin mennyt läpi ja yksi peruste oli nimenomaan valtiovarainministerin toimesta se että konserniavustukset tytäryhtymille tai emoyhtymille on suomessa maan tapa ja se on hyväksyttävää mikäli tällä tytäryhtiöllä on toimipiste suomessa

jos puhutaan siitä että astmaatikot esimerkiksi saavat kohtauksia sen takia että joku tupakoi parvekkeella voin kyllä sanoa että en ihan ole kyllä varma nyt tästä asiasta

mitä ministeri aikoo tehdä myöskin näiden ihmisten eteen jotka ovat syystä tai toisesta hyvin usein muuten jäätyään työttömiksi joutuneet siihen ahdinkoon että eivät pysty maksamaan laskujaan ja luottotiedot menevät ja asuntokin menee jossakin vaiheessa alta

jos kiinteistö myydään pystytäänkö kauppa saattamaan loppuun jo tämän vuoden puolella

arvoisa puhemies

kyllä minä epäilisin että esimerkiksi pakokaasut ja ilmansaasteet aiheuttavat paljon enemmän ihmiselle ongelmia ulkosalla kuin tämä

meillä on tällä hetkellä säännöt joiden mukaan eu alueelta tulevat autot saavat tehdä kolme purkausta viikossa eri paikoissa tai lastata purku ja lastaus lasketaan aina yhdeksi ja sitten kolmessa kuukaudessa kymmenen kertaa saa tehdä tämän

tämä hallitus on kyllä löytänyt ne kohteet mistä saadaan ne rahat mitä tarvitaan

ihan viimeisin oli sellainen missä leikattiin työttömyysturvaa

uutta asuntoa ei tule jollei luottotietoja ole

minäpä kerron teille

missä on sosiaalinen asuntotuotanto

se tarkoittaa sitä että ilmanvaihtokanavan kautta sitten yläpuolella oleva ei tupakoiva tupakoi myös ja se ilma kyllä saastuu myöskin sitä kautta

onko puolustusvoimat kantanut näistä henkilöistä mitään huolta

sitten toinen juttu on se miten saadaan erotettua ihmiset jotka eivät halua tupakoida eivätkä halua ollenkaan olla sen kanssa tekemisissä

joko rakennetaan sellaisia taloja joissa ei saa lähtökohtaisesti tupakoida tai sitten rakennetaan oma talo missä voidaan määrätä ihan koko piha alue missä ei saa tupakoida

tämä tarkoittaa silloin sitä että kaikki euroalueen sisällä olevat autot elikkä pohjoismaissa kaikki muut paitsi norja saavat ajaa suomessa niin paljon kuin sielu sietää kuljettaa tavaraa maan sisällä ottaa pisteestä a ja viedä pisteeseen b

ministeri rinne kuinka on

sen jälkeen kun tämä säännös tulee senkään jälkeen venäläiset eivät saa vielä ajaa meillä rekoillaan mutta ne kulkevat tällä hetkellä kyllä suomen teillä

eli meillä on todellakin olemassa tässä sellaisia kohtia mihin on kiinnitettävä huomiota jatkossa ja tiedän että on tulossa lakiesityksiä eduskunnankin käsiteltäväksi esimerkiksi se että silloin kun haetaan työkyvyttömyyseläkettä niin vakuutuslaitoksen lääkärin ei tarvitse nähdä potilasta kun hän kirjoittaa tämän epäävän päätöksensä

työttömillä ei ole mahdollisuutta sanoa ei käy

yle haluttiin säilyttää täyden palvelun talona

tässä lakiehdotuksessa pyritään kurittamaan uusia aloittavia yrittäjiä

olen tehnyt muun muassa lakiesityksen siitä että aina kun lääkärintodistus annetaan lääkärin täytyy vakuuttaa kunniansa ja omantuntonsa kautta tämä lääkärintodistus oikeaksi

mutta miten taataan objektiivinen tiedonvälitys jos yle jatkaa uutis ja ajankohtaisohjelmiensa alasajoa

tänä päivänä jolloin meillä tässä maassa on muutenkin pelkoa siitä että yritykset menevät konkurssiin ja työpaikat menevät pois alta ei ole mitään syytä tehdä sellaisia lakeja joilla vaikeutetaan yrittäjän yritystoimintaa

jos näihin ei kiinnitetä huomiota tulevaisuudessa niin se tarkoittaa sitä että hieno yhteinen pohjola joka tuo meille paljon hyvää työtä ja turvallisuutta uhkaa yhtä elinkeinohaaraa

yle vero toi toki rahat mutta veikö se samalla sitten ohjelmia

jääkö yhteiskunnallinen tiedottaminen nyt sitten kaupallisten kanavien varaan

tämä tarkoittaa käytännössä sitä että kun on uusi aloittava yritys se on yleensä aina pieni yritys tai pk yritys näillä yrityksillä on suuri kynnys palkata uutta henkilökuntaa

arvoisa puhemies

jos ei kirjoitettuun tekstiin voi uskoa niin sitten ehkä näyttö joskus auttaisi siinä

alkuvaiheessa siinä vaiheessa jolloin vielä yrittäjä ei käytännöllisesti katsoen tienaa juuri mitään hän yrittäjän riemusta saa tehdä tuota työtä hän ei pysty palkkaamaan uutta väkeä

toivoisin että silloin kun puhutaan näistä asioista niin mentäisiin joskus tuon rahan mahdin sijasta ihan ihminen edellä ja katsottaisiin sen ihmisen senhetkistä tilannetta

sehän asettaa aikamoisen rajan tähän

sen lisäksi täällä on nyt puhuttu siitä niin että tämä neljä päivää viikossa olisi hyvä sen takia että sitten kuntoutuja saattaisi käydä pankissa tai hakea töihin

minä toivoisin todellakin että silloin kun me teemme tässä salissa päätöksiä vaikka näyttää ensin siltä että tämä on hyvä asia tämä on hieno asia tällä saadaan valtion kassaan rahaa katsoisimme mitä tämä päätös merkitsee ruohonjuuritasolla siellä missä se yritys perustetaan siellä missä voitaisiin antaa mahdollisesti uusia työpaikkoja että emme katsoisi aina vain pelkästään ykskaks tulevia euroja tai meneviä euroja vaan katsoisimme myöskin sen miten se vaikuttaa myöhemmin

tiedän että siellä katsotaan sitä onko mahdollisuus uudelleenkouluttautua tai missä päin suomea asuu mutta jos sattuu asumaan sellaisella paikkakunnalla missä ei koulutusmahdollisuuksia ole niin silloin se on aika vaikeasti toteutettavissa oleva asia

arvoisa puhemies

se on täysin käsittämätöntä koska heitä jotka ovat siellä sen viisi päivää nyt kuntoutumassa työelämään tämä todennäköisesti auttaa kaikkein eniten

heillä on siitä sutjakka tie sikäli mikäli työpaikka on olemassa siirtyä työelämään siten että he tietävät jo että työhön täytyy mennä tiettyyn kellonaikaan ja sieltä pääsee tiettynä kellonaikana pois

arvoisa puhemies

tämän lisäksi jos me puhumme työllisyydestä niin tässä on hyvä asia tietenkin se että käytetään erilaisia työllistämistukia mutta missä hallinnassa nämä työllistämistuet ovat

ihan alkuun haluaisin sanoa edustaja heinoselle kun hän otti tämän sponsoroinnin esille että kyllä periaatteessa yleisradiossa erittäin tärkeät ovat journalistiset perusteet sille minkälaista ohjelmaa siellä tehdään

kuntouttavan työtoiminnan tarkoitus on esimerkiksi kertoa tietyille ihmisille että silloin jos olet tehnyt jonkun kontrahtin jonkun sopimuksen tulet tiettyyn kellonaikaan tiettyyn paikkaan niin silloin sinä tulet